niitten tuotteitten mitä toimiva yritys myy pitää olla hinnaltaan kilpailukykyisiä ja kannattavia ja siinä määrin kannattavia että rahaa saadaan myöskin kassaan niin että voidaan investoida jotta työpaikat säilyvät tulevaisuudessa

mitä tulee sitten päätöksentekoon yhtiöissä niin täytyy sanoa että luotan kyllä enemmän semmoiseen omistajaan jonka omat rahat ovat siinä yrityksessä pelissä kuin poliitikkoon joka pelaa toisten rahoilla

arvoisa puhemies

sen lisäksi on tiedossa että asiasta on tehty myöskin kantelu joka lisää tämän asian ongelmallisuutta ja tämän johdosta joudumme odottamaan sitä onko tämä windfall vero mahdollinen toteuttaa varmasti loppukevääseen asti

tilannehan on se että nykyistä vapautusmenetelmää eläkeläiset eivät ymmärrä ja ovat vaatineet siitä poistumista ja ovat vaatineet nimenomaan hyvitysjärjestelmää

kuitenkin se mikä on olennaista mihinkä tällä lisätalousarviolla pyritään on se että pyritään edistämään työn tekemistä ja tällä tavalla parantamaan työllisyystilannetta ja myöskin edistämään kasvua

arvoisa puhemies

meidän pitäisi rationaalisesti kyetä arvioimaan asioita ja suomen pitäisi olla sivistysvaltio joka merkitsee sitä että meillä on pakkoaineita koulussa koska ihmisten on saavutettava tietty sivistyksen taso

siellä korkotulojen tuloutukset jäävät jonkin verran pienemmäksi siitä syystä että kreikan lainojen ehtoja on muutettu osana kreikan taloudellista sopeuttamisohjelmaa niin että korkotulot ovat pienempiä

tietysti siinä tilanteessa jos komissio ei hyväksy tämä esitys joudutaan hylkäämään ja antamaan uusi esitys josta katsotaan että se täyttää ne ehdot joita komissio asettaa

tietysti tällainen tilanne olisi kohtalaisen hankala jos siihen jouduttaisiin ja toivotaan että komissio hyväksyy tämän hallituksen esityksen siinä muodossa missä se ensi viikolla tullaan täällä hyväksymään

olemme tähän asti saaneet kreikalta kuitenkin koko ajan korkotuloja niille lainoille joita suomi on kreikan valtiolle myöntänyt kahdenvälisinä lainoina

lisäksi suomi on helppo ympäristö oppia ruotsin kieltä koska meillä puhutaan kahta kieltä ja meillä on myöskin ruotsinkielinen kanava televisiossa ja muun muassa lapset voivat hyödyntää sitä ohjelmatarjontaa ja oppia sitä kautta myöskin ruotsin kieltä

on syytä ehkä jatkaa tuota äskeistä keskustelua siten että valitettavasti kunnissa on käynyt sillä tavalla että silloin kun oli hyvät ajat kunnissa ei oikein kyetty sopeuttamaan taloutta todellisiin olosuhteisiin ja nyt kun tulee huonommat ajat niin joudutaan varsin vaikeaan tilanteeseen

täällä edustaja satonen käytti puheenvuoron jossa hän kiinnitti huomiota siihen että on nimetty kaksi tiehanketta ja erityisesti kohdistettu rahaa näille perustienpidossa

täytyy sanoa että tässä suhteessa on syytä kyllä vedota kunnallisiin päätöksentekijöihin että katsottaisiin verotulojen kehitystä hieman pitemmällä aikajaksolla

kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että nyt meillä tuo rahoituslainsäädäntö sekä puolueitten että ehdokkaitten osalta on varsin hyvin kohdallaan ja on syytä nyt katsoa seuraavat eduskuntavaalit ehkä vielä seuraavatkin ennen kuin katsotaan onko jonkinlaisia muutostarpeita ylipäätänsä olemassa

sitten jos käyn valiokunnan mietintöä eräitten pääluokkien osalta lävitse niin mitä tulee opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan niin tältä osin valiokunta korostaa pietarin suomi talon merkitystä

mitä tulee sitten hallituksen toimenpiteisiin niin verrattuna esimerkiksi edelliseen lamaan tai jopa normaaleihin aikoihin kuntiahan on tällä kertaa kohdeltu poikkeuksellisen hyvin muun muassa kuntien työnantajia

ne ovat olleet siellä liikenneviraston kiireellisyysjärjestyksen kärkipäässä ja kokonaisarvioinnissa ne on katsottu ja se on sitä poliittista harkintaa jota eduskunnassa voidaan käyttää

haluaisin kuitenkin korostaa sitä että mitä näitten säännösten soveltamiseen tulee niin on tärkeätä että niitä ei sovelleta äärimmäisen tulkinnan tiukan tulkinnan mukaisesti vaan myöskin tämmöinen terve järjenkäyttö on tässä suhteessa mahdollista

valtioneuvostohan esittää lisärahoitusta tuolle suomi talolle ja se mikä on olennaista on se että meille on hankittu vanha hieno koulu pietarista jonne on keskitetty kaikki suomen toiminnat yhden katon alle ja on erittäin tärkeätä että tämä suomen käyntikortti voi toimia hyvin pietarissa

puhemies

haluan myöskin todeta sen että valiokunnan mietinnössä on ponsi jossa edellytetään selvitystä valtiovarainvaliokunnalle kehysriihen jälkeen liikennepoliittisesta selonteosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siitä syystä on ehkä ajateltu sitä että näitä kunnallisia veroja joudutaan nyt pitämään korkealla ensi vuonna jotta saadaan riittävästi rahoitusta tulevaisuutta varten

on totta että saatiin selvitys että ruotsissa verotus saattaa tämän sopimuksen johdosta muuttua että ruotsissa aletaan ihan aidosti soveltaa verosopimusta mitä ei ole välttämättä tähän mennessä tehty ja ei ole suomesta saatua eläkettä verotettu

talon toimintaa pitää tehostaa sillä on varmasti myöskin mahdollisuuksia parantaa tulorakennettaan mutta joka tapauksessa tuo talo on tärkeä käyntikortti suomelle

no nyt on tiettyä epäselvyyttä ja on tärkeätä että puolivälitarkastelussa kehysriihessä valtioneuvosto katsoo nämä hankkeet kaiken kaikkiaan uudestaan ja on tarkoituksenmukaista että valtiovarainvaliokunta joka päättää rahoista viime kädessä saa selvityksen siinä yhteydessä ja koko eduskunta pääsee keskustelemaan kehysratkaisun yhteydessä myöskin tästä ratkaisusta

sinä päivänä kun suomi ilmoittaa että eroamme euroopan unionista se sopimus suomen osalta päättyy ja emme ole enää euroopan unionin jäseniä

sillä mitä suomen perustuslaissa seisoo ei ole ratkaisevaa merkitystä vaan sillä onko se sopimus suomen osalta voimassa vai ei ja se päätös voidaan tehdä eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä

nyt tarkoitus on lisätalousarviolla käynnistää viisi vesihuoltohanketta mutta totuus on se että oikeastaan kun aikaisemmin varsinaisessa budjetissa näitä hankkeita ei ollut juuri lainkaan tarve on huomattavasti suurempi kuin tämä viisi mutta on hyvä että tältä osin päästään kuitenkin liikkeelle

meidän oikeastaan aina pitäisi verrata sitä miten suomalainen verojärjestelmä toimii suhteessa muitten eurooppalaisten maitten verojärjestelmiin erityisesti pohjoismaihin mutta muihinkin eu maihin

mitä haluaisin myöskin korostaa seuraavia eduskuntavaaleja silmällä pitäen on se että tärkeätä on että pidetään huolta siitä että ei voida tehdä näin että kerätään lahjoituksia jollekin tukiyhdistykselle joka tukiyhdistys sitten antaa yhden suuren rahalahjoituksen joka käytetään sitten vaalikampanjan tukemiseen ja ne varsinaiset rahoittajat jäisivät sinne taakse

tietysti luonnollista on se että jos enemmistö on eduskunnassa päättänyt erota euroopan unionista niin sen jälkeen johdonmukaista on se että perustuslakia muutetaan ja poistetaan euroopan unionia koskevia kohtia koska on aika hassua että pääministeri kävisi suuressa valiokunnassa ennen eun huippukokousta kun suomi ei ole jäsen eikä pääministeri ole edustettuna kokouksissa

selvitykset vertailussa eu maihin osoittavat selkeästi sen että suomessa pienituloisten tuloverotus on selvästi kevyempää kuin euroopassa keskimäärin keskituloisten on suurin piirtein siellä missä euroopassa on keskituloisten verotus ja suurituloisten on aivan huippua eurooppalaisittain katsottuna

kyllä lähtökohta on se että tällaisia ketjuja missään tapauksessa ei saa muodostaa vaan pitää pitää huolta siitä että sen alkuperäisen lahjoittajan sen lähteen tulee myöskin tulla ilmi

vastauspuheenvuoroa vielä edusti ehkä kynnystä

siten tiedetään ketkä ne todelliset lahjoittajat ovat

eli tuloverotusjärjestelmä suomessa on poikkeuksellisen progressiivinen ja suosii pienituloisia

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

istunnon kanssa samaan aikaan säännökset

toinen tekijä jolla on merkitystä on se että suomessa perheiden verotus on poikkeuksellisen korkea verrattuna muihin eurooppalaisiin maihin yksittäisten verotus on suhteellisen kohtuullista

mitä tulee sitten liikenneverkkoon jolla on tietysti luonnollisesti työllistäviä vaikutuksia tältä osin nyt panostetaan erityisesti suomen ja venäjän väliseen liikenteeseen ja tältä osin rahoitusta annetaan rajanylityspaikkojen kehittämiseen ja erityisesti liikenne ja tiejärjestelyihin imatran nuijamaan niiralan vartiuksen ja vainikkalan rajanylityspaikoilla ja myöskin nuijamaan rekkakaistan rakentamiseen

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että pääministeri vanhanen on tuonut esille tämän perheverotuksen ja kyllä mielestäni ihan perusteltua on se että tätäkin mallia voitaisiin tutkia selvittää koska vastaavan tyyppinen järjestelmä on monessa eurooppalaisessa maassa käytössä ja siitä on saatu hyviä kokemuksia ja mitään tällaista järjestelmää sinänsä ei pitäisi suoralta kädeltä tyrmätä niin kuin suomessa yleensä tehdään vaan selvittää ja arvioida tilannetta

työ ja elinkeinojaoston pääluokassa valiokunnan mietinnössä todetaan että pitää pyrkiä edistämään taloudellista kasvua ja työllisyyttä vahvasti ja tässä työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja työllistäminen yksityissektorille kunnille ja kuntayhtymille ovat tärkeitä

ei tarvitse kuin katsoa näitä verovaikutuksia

mikäli oikein muistan niin ruotsinsuomalaisten keskusliitto olisi lähtenyt siitä että hyvitysjärjestelmään pitäisi siirtyä nyt tämä on hatara mielikuva muistelen näin

toissijaisuusperiaatetta on vahvistettu viime sopimusmuutoksissa merkittävästi ja on erittäin tärkeätä että toimivalta unionin ja jäsenvaltioitten välillä on selkeä ja on selvää että silloin jos unioni ottaa toimivallan sen pitää olla tilanteessa jossa voidaan selvästi tehdä ratkaisut paremmin unionin tasolla

meillä on yksi siipi joka lähtee siitä että jos joku murhataan niin sitten häntä rangaistaan ja riittää että sillä on pelottava vaikutus mutta jos pyritään ehkäisemään sitä murhan tekemistä niin silloin ollaan rakentamassa poliisivaltiota ja se on kauheata ja se loukkaa ihmisoikeuksia

mutta erityisesti tuossa mietinnössä todetaan että valiokunta pitää tärkeinä toimenpiteitä joilla edistetään korkeasti koulutettujen ja koulutuksessa olevien työllistymistä

mutta täytyy sanoa että ehkä se huippu näistä säännöistä on tämä jätevesiasetus ja siitä kyllä keskusta kantaa pitkälti vastuun se on huippu tälle byrokratialle

perussuomalaiset ja keskusta ovat olleet huolissaan valtionvelan kasvusta

mutta samassa puheenvuorossa sen jälkeen sanotaan että sinne ja sinne ja tänne täytyy käyttää lisää rahaa ainoa poikkeus on perussuomalaisten ehdotus kehitysavun leikkaamisesta

ja mitä tulee sitten nimenomaan ympäristönsuojeluun niin tavoitteet pitää asettaa koska on maan rajat ylittävistä seikoista kysymys mutta keinot pitää asettaa kansallisella tasolla

se mikä on tärkeätä on se että kun järjestetään työharjoittelua sitä voitaisiin myöskin järjestää ei vain suomen rajojen sisällä vaan myöskin kansainvälisessä toiminnassa ja myöskin ulkomailla ja mielellään vienninedistämishankkeissa ja uskomme että tällä olisi suuri myönteinen merkitys

minä sen sijaan olen sitä mieltä että ihmisen oikeus elämään ja turvallisuuteen on laaja käsite ja yhteiskunnalla on ehdoton velvollisuus pitää huolta siitä että tässä yhteiskunnassa ihmisiä ei murhata eikä myöskään heidän turvallisuuteensa puututa

nyt vasta kun on saatu kunnon porvarihallitus tänä aikana pidetään pienituloisista myöskin verotuksessa huolta ja perusvähennystä korotetaan ja tällä pidetään huolta siitä että pienituloiset hyötyvät

nykyinen kilometrikorvauskäytäntö on sellainen että on varmuuden vuoksi pidetty huolta siitä että kukaan ei vaadi tuloverotuksessa vähennyksiä kilometrikorvauksista ja autolla ajetuista kilometreistä ja se on selvästi ylikompensoiva

jos vasemmistoliitto vaatii työeläkeputken poistamista kokonaisuudessaan niin kyllä varmaan työmarkkinaosapuolten pitää tarkkaan miettiä sitä poistetaanko koko putki ja sillä tavalla nostetaan sitten eläköitymisikiä

jos me haluamme että suomalainen yhteiskunta selviytyy niin meidän pitää tulevaisuudessa entistä enemmän pyrkiä siihen että palkat ovat tuottavuussuuntautuneita ja tässä yhteiskunnassa on vaikka kuinka paljon tehtävää kun halutaan katsoa mitä eduskunta haluaa että kaiken kaikkiaan pitäisi tehdä

nyt meillä on todellakin vastuullinen budjetti käsissä

jos sinä olet paperimies ja sitten jäät työttömäksi niin sitten sinä olet korvauksella etkä mene etsimään muuta työtä ja tämä yhteiskunta ei selviydy tällä mallilla

no se mikä on olennaista on se että kun tässä yhteydessä annetaan mahdollisuus rangaista murhan valmistelusta niin kuten täällä on jo monta kertaa todettu se helpottaa myöskin valmistelun estämistä

kaikki työ tässä yhteiskunnassa on arvokasta ja pitää tehdä myöskin pienipalkkaista työtä ja yhteiskunnan tehtävä on sitten pitää huolta siitä että meillä on semmoinen sosiaaliturvajärjestelmä joka turvaa että jokaisella on leipä ja on myöskin asunto ja sillä tavalla pidetään kaikista ihmisistä huolta

ministeri pekkarinen toi täällä sitten esille myöskin nämä julkisen sektorin vaatimukset ja täytyy sanoa että tietysti on aina helppoa tehdä unionissa päätöksiä joissa kustannus tehdään jäsenmaissa

tietysti kyllähän tässä vähän semmoista kyttäysmentaliteettia on että kuka tahansa voi mennä katsomaan onko verorästejä olemassa ja tietysti tietty yksityisyydensuoja pitäisi olla myöskin pienemmillä yrityksillä kaiken kaikkiaan

eli se tarkoittaa sitä että kun pakkokeinolakiin tulee muutoksia muun muassa telekuuntelu tulee mahdolliseksi valmistelun osalta niin poliisilla on suhteellisen tehokkaat keinot

mitä sitten tulee ihan kokonaisverotukseen niin varmasti se on oikea arvio kun todetaan että jos henkilö asuu kunnassa jossa kunnallista veroprosenttia ei koroteta niin hyvä on

mutta se että ihminen on töissä on kiinni elämässä ja työnteossa pitää huolta siitä että ei tapahdu syrjäytymistä ja tämä muutos meidän kaikkien on ymmärrettävä

tietysti jonkinlainen riski voi syntyä siitä että kun näitä listoja sitten käydään lävitse niin voidaan katsoa että hetkinen rästejä on ja se voi vaikeuttaa sen yrityksen tilannetta

heinonen e

työtulojen nousun joka viime vuonna oli suhteellisen korkeata verotusta kiristävä vaikutus kyetään torjumaan ja pieni kevennys henkilölle tulee

unionissa hyvä on jos komissiolta tulee ehdotus josta tulee jäsenmaille velvoitteita niin voitaisiin keskustella että unionissa komission pääluokissa sitten aletaan maksaa näitä jotta tulisi jonkinlaista järkeä siihen päätöksentekoon jota komissiossa tapahtuu

ja valitettavaa kaiken kaikkiaan tämmöisessä ehdotuksessa on sitten se että kun tehdään tämmöisiä tietyssä tilanteessa joustamattomia järjettömiä säännöksiä se johtaa helposti siihen että jäsenmaissa syntyy sellainen mieliala kansalaisten keskuudessa joka kääntyy tavoitetta vastaan tässä tapauksessa ympäristönsuojelua vastaan